lähetekeskustelua varten l

toimitetaan

herra pääministeri fantastista

meillä on ongelma

se ilmoitetaan että valtioneuvosto on kolmastoista viidettä kaksituhattaviisitoista

yksitoista euroopan unionin jäsenmaata on nyt ilmoittanut lähtevänsä mukaan valmistelemaan rahoitusmarkkinaveroa

esitykset ohjeet viiva viis kautta vahvistua

suomea ei tuolla listalla näy mutta tässäkin salissa asiasta keskustellaan kunhan komissio saa lakiesityksensä valmiiksi

te sanoitte radio suomen pääministerin haastattelutunnilla

arvoisa herra puhemies

joukko otetaan

koska hallitus tekee sellaisia päätöksiä jotka eivät heti muutu ja ymmärtääkö se mimmoisia päätöksiä se on tehnyt

arvoisa herra puhemies

salassapitopäätös tehtiin kreikkalaispankkien vaatimuksesta

tai kertomukset ja muut

kreikan lainaneuvottelut epäonnistuivat jälleen

meillä olisi nyt hyvä tietää mikä hallituksen kanta on asiaan

valtiontalouden tarkastusvirasto on kolmastoista

piensijoittajat ja piensäästäjät ovat joutumassa teidän osinkoverouudistuksenne maksumiehiksi

salassapitopäätös tehtiin ei kreikkalaispankkien vaan teidän hallituksenne vaatimuksesta

kertokaa se nyt tälle salille kertokaa se suomen kansalle kertokaa se koko euroopalle mikä on kanta

arvoisa herra puhemies

kokoomus kurittaa kotiäitejä kilometrikorvauksia ollaan leikkaamassa verot nousevat sosiaalituet pienenevät mutta eun helmaan ja tukipaketteihin riittää rahaa

antanut eduskunnalle kertomuksena

valiokunta arvioi mietinnössään runsas kaksi vuotta sitten voimaan tulleen lissabonin sopimuksen toteutumista ulko ja turvallisuuspolitiikan osalta

puoluelain valvonnasta tai

velallinenko tässä säätelee velkojalle ehdot

onko näin että suomi on tähän mennessä liittynyt kaikkiin mahdollisiin ytimiin ensimmäisten joukossa

ja valtioneuvostoon kahdeskymmeneskolmas neljättä

tätä halusimme kysyä ja tästä halusimme valtiovarainministeriöltä selvityksen jättäessämme kirjallisen vaatimuksen

tämä muistuttaa euroopan unionin toimintaa tämä teidän hallituksenne toiminta

arvoisa herra puhemies

antanut eduskunnalle hallituksen

euro ja eu alueella sekä myös suomessa ollaan siirtymässä kansalaisia tukevasta hyvinvointivaltiosta yksityisiä pankkeja ja pelureita pelastavaksi liittovaltioksi

en ymmärrä mihin lakiin päätöksenne salailuista perustui

eu ei näytä ymmärtävän taloudesta juuri mitään vaan tekee taloudesta poliittisia päätöksiä

korruption pesiytyminen rakennustoimintaan harmaana taloutena ja kuittikauppana sekä paikalliseen poliittiseen päätöksentekoon kaavoitusta myöden on nyt etenkin kuntavaalien alla vakava kysymys

arvoisa herra puhemies

kaikki ratkaisut verhotaan monimutkaisuuden kaapuun jolla peitellään asioiden huonoa ja kyvytöntä hoitoa

ulkoministeri on kannattanut kulttuuriministeri on kannattanut ja pääministeri ei ole mitään mieltä

arvoisa herra puhemies

national bank alpha eurobank ja piraeus

filosofi pekka himanen tutkimusryhmineen on julkaissut opuksensa ja tässä muutama luonnehdinta professoreilta tutkimuksen tasosta ja sisällöstä

lopputuloksena on keskustelujen jälkeen yksimielinen mietintö erittäin ajankohtaisesta ja suomelle tärkeästä asiasta

kysyn teiltä arvoisa pääministeri

hallitus esittää säädettäväksi lain kansainvälistä apua annettaessa ja pyydettäessä noudatettavasta ylimpien valtioelinten päätöksentekomenettelystä

vuosi sitten eduskunta torpedoi mitä ilmeisimmin kokoomuksen ja vihreiden johdolla rikoslakimuutoksen jolla olisi kriminalisoitu vaikutusvallan kauppaaminen

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa puhemies

on tärkeää että valiokunta saavutti tämän mietinnön yksimielisesti niin että kaikkien mukana olleiden ryhmien näkökohdat tulivat huomioiduiksi

täytyy ilmeisesti olla sosialidemokraatti tai jonkun muun hallituspuolueen edustaja jotta osaa laskea ja nähdä suomen hallituksen tekemän vakuusratkaisun myönteisenä ja kannattavana

tuleeko suomalaisille lisää maksettavaa ja vastuuta kun sitten taas joku kerta näitä tukipaketteja ehkä ensi maanantaina myönnetään

professori haaparanta luonnehtii

siihen ei kukaan ajatteleva ihminen voi olla tyytyväinen

ulkoasiainvaliokunta käsitteli mietinnössään sekä suomen kriisinhallintapolitiikkaa yleisesti että keski afrikan tasavallan tilannetta jotta kriisinhallintaoperaatio voidaan asettaa oikeaan kontekstiin ja mittasuhteisiin

mitä hallitus ja oikeusministeri aikovat tehdä korruption kitkemiseksi

minulla on ilo esitellä ulkoasiainvaliokunnan yksimielinen mietintö hallituksen turvallisuus ja puolustuspoliittisesta selonteosta

yksikään muu euromaa ei näitä vakuuksia ota

haluamme korostaa että ulkopolitiikassa suomen yhteisten intressien saavuttamisen on oltava keskeinen tavoite

kysyn hallitukselta

kiitos yksimielisyydestä kuuluu valiokunnan jäsenille jotka asettivat yhteisen kannan saavuttamisen omien ja puolueensa etujen edelle

hallitus on pannut toimeen jälleen yhden sitoumuksensa antamalla eduskunnalle nyt käsittelyssä olevan selonteon

on tärkeää että suomessa ei ole lainsäädännöllisiä esteitä osallistua kahdenvälisen avun antamiseen tai vastaanottamiseen

miksi suomalaiset viedään tällaisiin takausvastuisiin

ja kysyn hallitukselta

lyhyestä käsittelyajasta huolimatta kuulimme muun muassa keski afrikan tasavallassa pitkään työskennellyttä suomalaista asiantuntijaa

miksi ette todella puolusta suomalaista veronmaksajaa ja ilmoita että suomi ei osallistu näihin pelastus ja tukipaketteihin joihin suomalainen veronmaksaja ei ole vastuullinen

kysyisin pääministeriltä ja hyvältä hallitukselta

selonteko on valmisteltu hyvässä yhteistyössä tasavallan presidentin ja hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan kesken

voin kernaasti aloittaa ja sitten substanssiministeri berner varmaan voi täydentää koska tämä on liikennevaliokunnasta tullut ulos aivan kuten kysyjä sanoi

laissa on kyse siitä että suomeen saadaan selkeät päätöksentekomenettelyt jotta suomi voi tarvittaessa ja niin päättäessään antaa ja pyytää kansainvälistä apua

mielestäni konsensuksen perinne ja siihen liittyvä kompromissihalukkuus on kansamme kannalta sinällään arvokasta mutta myös välttämätön perusta johdonmukaiselle turvallisuus ja puolustuspolitiikalle

meneillään olevan talous ja eurokriisin aikana unionin toiminnan legitimiteetti eli hyväksyttävyys on perustellusti kyseenalaistettu

suomen turvallisuuspoliittisen linjan mukaista on vastuun kantaminen kansainvälisestä turvallisuudesta

tämänkin asian taustalla on euroopan unioni haluttiin tai ei haluttu

ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa arvioidaan avoimesti toimintaympäristömme kehitystä ja määritellään toiminnan painopisteet tuleville vuosille

ikävä kyllä edelliset hallitukset ovat epäonnistuneet suomen edunvalvonnassa ja päästäneet tällaisen direktiivin syntymään

arvoisa herra puhemies

valiokunta korostaa että toiminnassa on sekä inhimillisistä että taloudellisista lähtökohdista aina tehokkainta pyrkiä ennalta ehkäisevään ja kokonaisvaltaiseen toimintaan

nyt on kysymys siitä miten parhaiten turvataan suomalaisten edut näissä tapauksissa ja silloin tietysti täytyy katsoa mitä muita tapoja on

täällä tuli välihuutoja oikealta ja vasemmalta

valiokunta toteaa että kriittinen keskustelu eun tuomasta lisäarvosta on ollut tarpeellista ja se on selkeyttänyt kansalaisten mielipiteitä unionista

haluan kuitenkin muistuttaa että tässä oppositio kysyy hallitukselta eikä hallitus oppositiolta

ja nyt kun tällainen direktiivi on syntynyt niin sen ikävien seurausvaikutusten kanssa olemme tekemisissä

mutta kuten hyvin tiedämme myös toimimattomuus voi olla riski koska konfliktin puhkeamisen jälkeen niin inhimilliset kuin taloudelliset kustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin ennaltaehkäiseminen

laki mahdollistaa kansallisen päätöksenteon avun antamisessa ja vastaanottamisessa eun puitteissa ja laajemmin kansainvälisessä yhteistyössä

yhteisenä nimittäjänä voidaan todeta olevan se että eun on nyt kyettävä osoittamaan kansalaisilleen että se voi tuottaa lisäarvoa

lisäksi kiitän lämpimästi puolustus hallinto valtiovarain liikenne ja viestintä sekä tulevaisuusvaliokuntaa hyvästä yhteistyöstä ja saamistamme lausunnoista

ministeriöiden toiminnassa tulisikin painottaa nykyistä paremmin hallitusohjelmaan kirjattua sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan sekä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun yhteensovittamista panostuksemme yhteisvaikutusten lisäämiseksi

tämä on syytä ymmärtää että aivan samalla tavalla kuin rikkidirektiivi myös tämä kabotaasipäätös on eu direktiivi joka on senaikaisen hallituksen ja edunvalvonnan puolesta ikävä kyllä tässä muodossa hyväksytty

jos transaktiovero on maailmanlaajuinen kannatamme sitä

esimerkiksi voidaanko tehdä sellaisia säännöksiä että ulkomailta tulevat rekat eivät enää voi ajaa esimerkiksi keveämmillä varustuksilla pohjoisessa suomessa ja muita vastaavia asioita

valiokunta pyysi hallitukselta selontekoa kehityspolitiikasta jotta koko eduskunnalla olisi mahdollisuus tarkastella tätä sisä ja ulkopoliittisesti tärkeää kokonaisuutta

talouskriisin vaikutus jäsenvaltioiden yhteiskunnalliseen vakauteen on valiokunnan mielestä otettava vakavasti koska se vesittää eun keskeisen tavoitteen

laissa mahdollistettaisiin eun keskinäisen avunannon lausekkeen sekä yhteisvastuulausekkeen toimeenpano

arvoisa puhemies

me perussuomalaiset tiesimme ettei tällaista asiaa voi salata

euroopan unionille ei pidä antaa verotusoikeutta ja pieneen ydinjoukkoon jossa vaurioitetaan suomen kilpailukykyä ja pankkisektoria ei pidä mennä

toinen vaihtoehto olisi tietysti ollut istua maailman tappiin ja sitten jättää valmistelematta kaikki vaihtoehdot ja alkaa niitten valmistelu sitten kun tämä asia on käsissä

selonteko antaakin kokonaiskuvan suomen harjoittamasta toiminnasta ja se kuvaa laajasti noudatettuja periaatteita ja toimintatapoja

hallitus on vasemmistoa myöten raivokkaasti puolustanut suursäätiöiden verovapautta

kreikan tilanne on ollut akuutti jo viisi vuotta

ette te uskoneet professoreita

euroopan unionin lissabonin sopimuksen lausekkeet keskinäisestä avunannosta ja yhteisvastuusta ovat ilmaus jäsenmaiden keskinäisestä solidaarisuudesta

valiokunta käsitteli eun suhteellisen aseman heikkenemistä globaalitasolla

eri hallitusten aikana suomen johdonmukainen linja myös silloin kun sosialidemokraatit olivat hallituksessa on ollut että velkoja ei leikata

samaan aikaan kun hallitus nostaa arvonlisäveroa ja maksattaa tätä kautta jopa ruualla ja lääkkeillä korkeita veroja suursäätiöt porskuttavat verovapaina

tarkennukseksi vielä pääministerin kantaan

turvallisuusympäristömme on muuttunut ja suomen on tiivistettävä kansainvälistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa

ne ovat sinällään hyviä mutta selonteko ei kuitenkaan täysin vastaa valiokunnan esittämään keskeiseen kysymykseen eli siihen millaisia pitemmän aikavälin tuloksia ja vaikutuksia suomen ja eun toiminta on saanut aikaan

miksi näin

arvoisa herra puhemies

esimerkiksi viljanen totesi että demokratian kannalta on ongelma etteivät asiakirjat jotka ovat merkittäviä suomen taloudellisten sitoumusten ja vastuiden kannalta ole avoimesti esillä asiasta päätettäessä

lähteekö hallitus siitä että jos ja kun mainittu vero tulee rahat tulevat suomeen eivätkä mene euroopan unionin molokin kitaan

talouden ja politiikan välinen vuorovaikutus korostuu nykyisessä uhka ja sodankäyntiympäristössä sekä kilpailtaessa vähenevistä luonnonvaroista

valiokunta korostaa suunnitelmallisuuden ja pitkän aikavälin vaikuttavuuden vahvistamista kriisinhallinnassa

suomen linja on se että velat maksetaan sitoumuksista huolehditaan ja asiat hoidetaan sääntöjen mukaisesti